valiokunta on asiaan erittäin perusteellisesti perehtynyt ja korostaa että rekisteritiedoilla ja niiden julkisella luotettavuudella ja niillä kaikilla yhteensä on erittäin keskeinen merkitys kiinteistöjen vaihdannassa ja kiinteistöjen käytössä käytettävissä vakuuksissa

luotettava ja hyvin hoidettu kiinteistöjärjestelmä jonka keskeisen osan muodostavat kiinteistöjen kirjaamisasiat on perusedellytys maamme koko vakuusjärjestelmän toimivuudelle

siksi valiokunta pitää täysin välttämättömänä että siirrossa huolehditaan lainhuuto ja kiinnitysrekisteriin merkittyjen tietojen luotettavuudesta

tämä edellyttää muun muassa sitä että tietojärjestelmämuutoksiin on asianmukaiset voimavarat ja että tietojärjestelmien käyttöönottoon varaudutaan riittävällä tavalla

kirjaamiseen liittyvien palveluiden taso tulee myös turvata samanlaisena joka puolella maata ja tästä on valiokunta esittämässä myöskin erillistä lausumaehdotusta

se pitää todeta että tämä laki on erittäin hyvin valmisteltu

valmistelutyötä on tehty huolella ja pitkään ja myös eri ministeriöt ovat toimineet tässä erinomaisella tavalla ja hyvän yhteistyön vallitessa samoin kuin myöskin lakivaliokunta joka on kiinnittänyt erittäin tärkeisiin asioihin huomiota

kiitos puhemies

arvoisa puhemies

tässähän on nyt kysymyksessä yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen toimeenpanolaista kaksi suurinta elikkä suorat tuet ja kansalliset tuet ja sitten viljelijäkorvaukset ja ohjelmaperusteiset tuet

ne huomiot on myöskin maa ja metsätalousvaliokunta tässä mietintöluonnoksessaan ottanut kaikilta osin onkeensa ja esittää myöskin sen myötä muutoksia

lähdetään liikkeelle siitä että euroopan unioni asetti mittavat ja hyvät tavoitteet maatalouspolitiikkansa uudistamiselle jossa haluttiin järjestelmiä yksinkertaistaa kannustavuutta ja kilpailukykyä eurooppalaiselle maataloudelle ja ruuantuotannolle lisätä ja myöskin myönteisiä ympäristövaikutuksia aikaansaada

halusin tulla toteamaan vain tämän lain erittäin ison taloudellisen merkityksen

eli ensimmäisenä että eduskunta edellyttäisi että maanmittauslaitoksen kaikkien toimipisteiden tulee tarjota samantasoisia palveluita uudistuksen kohteena olevissa kiinteistöjen kirjaamisasioissa

tämä on erittäin huonoa eurooppalaista lainsäädäntöä ja valiokunta kävi tätä erittäin seikkaperäisesti läpi täysin yksimielisesti

olemme sitä mieltä ja voimakkaasti sanomme että euroopan unionin täytyy uudistaa päätöksentekoa niin että se saa aikaiseksi myöskin sellaisia päätöksiä mitä se tavoittelee eikä niin että lopputulos on aivan eri mitassa kuin mitä se tavoiteltu ja alkuperäinen esitys on

tämä koskee kaikkia kieliryhmiä ei yksinomaan ruotsia vaan kaikkia niin että myös suomenkieliset palvelut ovat määrätyillä rannikkoalueilla turvattu

tässä on käynyt juuri näin ja tämä vaikuttaa erittäin voimakkaalla tavalla myöskin suomalaiseen ruuantuotantoon ja maatalouteen ja ymmärrämme hyvin valiokunnassa sen että hallitus on ollut tämän eurooppalaisen tulkinnan ja lopputuloksen vanki ja sen myötä tehnyt tämän oman esityksensä näistä laeista ja siksi valiokunta on erittäin voimakkaalla tavalla myöskin ohjeistanut näiden lakien toimeenpanoa ohi sen mitä varsinaiset lakipykälät sanovat

muutamaa lakipykälääkin on muutettu mutta nämä molemmat mietinnöt pitävät sisällään erittäin paljon alempiasteisen säädöstön ja asetusten muutoksia mitä valiokunta edellyttää tai esittää eduskunnalle edellytettäväksi

tämä on aika poikkeuksellista mutta juuri siitä syystä että tuo uudistus meni niin kauaksi siitä varsinaisesta tavoitteesta ja suomen tavoitteesta valiokunta näin voimakkaalla tavalla haluaa tähän oman viestinsä tuoda

valiokunta haluaa että kansallista tukivarantoa käytetään mahdollisimman joustavalla ja yksinkertaisella tavalla ja niin että se palvelee suomalaisen ruuantuotannon ja suomalaisen maatalouden kehittämistä ja kehittymistä

aktiiviviljelijän määritelmän suhteen ei ehdoteta otettavaksi käyttöön kansallisia ei erota otettavaksi käyttöön kansallisia lisäkriteereitä verrattuna siihen mitä euroopan unioni esittää

siellä on muutamia asioita jotka tässä yhteisessä maatalouspolitiikan uudistuksessa tuli esille muutamia asioita jotka rajaavat pois tukioikeudet

siellä on muun muassa maneesiyrittäjät jotka uhkasivat jäädä ulkopuolelle aika merkittävissäkin määrin maataloustuista vaikka heillä olisi maneesiyrittämisen lisäksi merkittävästi myöskin muuta maataloutta ja siksi täällä on sitten saatu aikaiseksi kolme eri kohtaa jotka määrittelevät sen miten myös maneesiyrittäjät voivat olla edelleenkin maataloustukien saajina

puhemies

tässä valiokunta toteaa että eun maatalouspolitiikan keskeisenä tavoitteena oli maatalouspolitiikan säädösten yksinkertaistaminen

erityisesti viherryttämiseen liittyvä säädöstö muodostui hyvin monimutkaiseksi ja myös meille suomeen täysin sopimattomaksi

päivänä lokakuuta antoi suorastaan käsittämättömän päätöksen ja myöskin komissio antoi jäsenvaltioille työasiakirjan joka on samansisältöinen kuin tuo euroopan unionin tuomioistuimen päätös

valiokunta pitää täysin tuomittavana komission edellä mainituista työasiakirjoista ilmenevää menettelyä jossa takautuvaan tarkasteluun perustuen aiheutetaan viljelijöille menetyksiä peltojen tukikelpoisuutta muuttamalla

valiokunta ei hyväksy työasiakirjan mukaista menettelyä ja siksi on välttämätöntä että hallitus vielä käy neuvotteluja komission kanssa menettelyn muuttamiseksi

arvoisa puhemies

mitä kotimaiseen energiaan tulee niin markkinoiden pitää toimia niin että ohjausjärjestelmät eivät edellytä ja aiheuta sitä että uusiutumaton energia ohittaa uusiutuvan eli kivihiili ei saa ohittaa puuta

valiokunta edellyttää hallituksen siis neuvottelevan komission kanssa pysyvien nurmien osalta sellaisen ratkaisun että tuotantosuunnan muuttaminen tai pellon omistuksen taikka hallinnon siirtäminen eri tuotantosuuntaa harjoittavalle tilalle on jatkossa mahdollista ilman pysyvistä nurmista aiheutuvia lisärajoitteita

nyt hallituksen kaavailut ovat sen suuntaisia että näin voi tapahtua ja tässä pitää olla ministeri koskinen teidän nyt erittäin tarkka

viljelijöiden jotka ovat viljelleet nurmia osana normaalia viljelykiertoa on aina ilman seuraamuksia voitava vaihtaa kasvilajia

peruslohkojen määritelmä on yksi asia jossa alkuperäinen esitys oli sellainen että peruslohkojen yhteiskäyttö ei olisi enää ollut mahdollista

valiokunta muutti tätä tulkintaa toisenlaiseksi ja peruslohkojen yhteiskäyttö on mahdollista edelleenkin ja tämä tulee erityisesti erikoisviljelyssä kysymykseen

edelleen kasvulohkojen piirtäminen sähköiseen järjestelmään tulee pakolliseksi ja tässä valiokunta pitää täysin välttämättömänä että niin piirtämisessä kuin tukihaussa muutoinkin käytettävät tietokoneohjelmat ja sovellukset kehitetään helppokäyttöisiksi ja virheitä ennakolta estäviksi

niiden täytyy olla toimintavarmoja ja sellaisia että kun hakuaika aikanaan sitten tulee tukia pystytään myöskin noissa hakuaikojen puitteissa hakemaan

puhemies

valiokunta pitää tukijärjestelmiä äärimmäisen monimutkaisina ja erittäin paljon hallinnollista rasitusta lisäävinä niin hallinnon kaikille portaille kuin ennen kaikkea viljelijöille ja siksi edellytys on se mikä on myöskin kirjattuna valiokunnan lausumiin

näitä järjestelmiä on pakko yksinkertaistaa ja niitä täytyy myöskin euroopan unionin kanssa välittömästi ryhtyä uudistamaan sitä säädöspohjaa joka sieltä tulee

eduskunta edellyttää tukijärjestelmän pysyvän nurmen säilyttämisvelvollisuuteen liittyen että maa ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä nurmikierron katkaisemisesta todettua noudatetaan tukisäännöksiä sovellettaessa

eduskunta edellyttää että hallitus toimii aloitteellisesti eun maatalouspolitiikan yksinkertaistamiseksi ja tukien hallinnointiin liittyvän byrokratian karsimiseksi

eduskunta edellyttää että maatalouden suorat tuet kansalliset tuet kuin myös manner suomen maaseudun kehittämisohjelmankin mukaiset tuet maksetaan ajallaan ja siinä aikataulussa kuin nykyisinkin mikäli eun säännöksistä ei suoranaisesti muuta johdu

eduskunta edellyttää esityksen pohjalta säädettävien lakien tulkinnan seuraamista ja maa ja metsätalousministeriön varmistavan etteivät lakien perusteella annettavat valtioneuvoston asetukset ministeriön asetukset maaseutuviraston määräykset tai soveltamisohjeet ole ristiriidassa valiokunnan mietinnössä esitettyjen linjausten kanssa ja että maa ja metsätalousministeriö toimittaa valiokunnalle vuosittain selvityksen lakien soveltamisesta

eli tällä halutaan puhemies vielä toistan ohjeistaa koko meidän koneistoamme niin että se toimii sen mukaan mitä me lainsäätäjät haluamme

arvoisa puhemies

nämä rakennetukilakiin ehdotetut muutokset pitävät sisällään muutamia ennen kaikkea nuorten viljelijöiden asemaan aloitustukeen ja maatilojen investoinnin myöntämisen edellytyksiin ja ehtoihin tehtäviä muutoksia ja täsmennyksiä

oikeastaan suurin osa tätä mietintötekstiä on kuitenkin hieman eteenpäin katsovaa asiaa elikkä tätä rakennetukea ja sitä seuraavia alempiasteisia säädöksiä on tarpeen muuttaa ja täsmentää

aivan oikein äsken tuli esille se että tuottajan osuus elintarvikkeiden hinnasta on aivan liian alhainen ja se ei pysty kattamaan niitä tuotantokustannuksia mitä viljelijöille alkutuotannossa aiheutuu

valiokunta kiinnittää aivan erityistä huomiota lausumassaan myös siihen että ministeriö mahdollisimman nopeasti syksyyn mennessä tekee ehdotukset tarvittavista muutoksista jotka pohjautuvat rahoitustyöryhmässä esille tulleisiin selkeisiin puutteisiin joita tässä merkittävässä lainuudistuksessa on ollut

tämä on aivan totta juuri näin se on

tämäkään ei ole mikään ikuisiksi ajoiksi loppuun kirjoitettu asia vaan me voimme siihen puuttua kilpailulainsäädännön tulkinnoilla tarvittaessa sen uudistamisella ja sillä että me emme itse rakenna itsellemme sellaista säädösten määräysten viidakkoa jolla me kasvatamme tuotantokustannuksia

ne liittyvät kilpailutukseen tulorajoihin tulonmuodostukseen ja tämän tyyppisiin uudistustarpeisiin ja lisäksi myöskin on arvioitava investointien ja niiden tarvitseman hallinnoinnin suhdetta

niiden täytyy olla kohtuuden rajoissa myöskin byrokratian osalta jotta sen lain tarkoitus toteutuu eli se että me saamme maataloudessa selvästi investointihalukkuutta nykyisestä parannettua

me rakennamme jatkuvasti rakentamasta päästyämme sellaisia tarpeettomia säädöksiä jotka nostavat samalla kustannuksia ja kierre on siitä valmis

tämän vuoksi niiden toimien joita tehdään niin euroopan unionin tasolla kuin kansallisesti pitää olla oikeasti vaikuttavia ei näennäisiä ei psykologisia eikä symbolisia koska ei sillä kukaan elä ei sillä yritystoimintaa pyöritetä ja velkoja makseta ja perhettä elätetä vaan sillä että se toiminta on kannattavaa

se pohjautuu eu säädöksiin ja samalla myös muutetaan luonnonsuojelulakia ja metsästyslakia muutamien pykälien osalta

niistä on osa teknisiä ja osa liittyy niihin painotuksiin joita valiokunta on halunnut esille tuoda ja tekee niistä ehdotuksen

sillä ylläpidetään meidän eläinten terveyttä kasviterveyttä ruokaturvallisuutta ja vieraslajit niin kuin hyvin tiedetään aiheuttavat myöskin erittäin merkittävää taloudellista haittaa taloudellista vahinkoa jopa kiinteistöjen arvon alentumista

valiokunta katsoo että jo laajalle levinneiden haitallisten lajien haittojen vähentäminen on jälkikäteen yleensä vaikeaa tai mahdotonta ja se on myös kallista ja siksi on oleellisen tärkeää että ollaan ennakkoon liikkeellä jotta näiltä haitoilta voidaan välttyä

valiokunta pitää välttämättömänä esimerkiksi sitä että koirasuden minkin ja supikoiran osalta selvitetään edellytykset määritellä lajit valtioneuvoston asetuksella kansallisesti merkityksellisiksi haittaa aiheuttaviksi vieraslajeiksi koska näiden lajien aiheuttamat vahingot monimuotoisuudelle voivat suomessa olla suuria

valiokunta korostaa sitä että kansallisesti erityisen haitallisten lajien osalta tulee lajikohtaisesti kyetä estämään haittoja kustannustehokkaalla tavalla ja myöskin sitä korostetaan että sen toimintamallin pitää olla juoheva ja sellainen että viranomaisten välillä ei aiheudu tarpeetonta lausuntojen pyytämistä vaan viranomaiset keskenään sopivat asioista jotta on mahdollisimman pitkälle yhtenäinen näkemys

se on sitä tapaa jota myöskin halutaan korostaa näiden säädösten yksinkertaistamisessa ja niin että niissä on mahdollisimman vähän hallinnollista taakkaa

valiokunta myös haluaa erilaisia keinoja käyttää myöskin sellaisia poikkeuksellisia keinoja joilla näitä vieraslajeja torjutaan

valonlähteitä valaisimia peilejä häikäiseviä laitteita ja ääntä synnyttäviä laitteita ja niin edelleen jotta tuo pyynti on mahdollisimman tehokasta

samassa yhteydessä valiokunta pitää myös tärkeänä että luonnonsuojelulain seuraavan uudistuksen yhteydessä saavutetaan tilanne jossa haitallisten vieraslajien pyynti olisi aina sallittua uusilla luonnonsuojelualueilla ilman lupabyrokratiaa ja poistopyynti voitaisiin kieltää vain niissä poikkeustapauksissa joissa alueen suojelutarve sitä erityisesti edellyttää

puhemies

toden totta nämä kaksi lakia ovat hyvin samansuuntaiset ja nuo samat lausumaehdotukset pätevät kumpaankin ja niitä vielä ryyditetään tällä viimeisellä mitä edustaja korhonen edellä kertoi

haluan vielä kerran tuoda esille tämän hallinnollisen taakan kasvun ja sen vähentämisen välttämättömyyden jota valiokunta täysin yksimielisesti on lähtenyt eteenpäin viemään

näillä alempiasteisilla säädöksillä tukimenettelyiden yksityiskohdat tulee määrittää sellaisiksi että viranomaismenettely muodostuu joustavaksi ja turhaa byrokratiaa karsitaan

se erityispiirre joka näihin ohjelmaperusteisiin tukiin sisältyy on nuo ympäristökorvauksen perusteet

meistä kukaan ei halua sitä että viljelijät eivät sitoutuisi yhtä ahkerasti ja yhtä kattavasti ympäristökorvausjärjestelmiin kuin mitä aikaisemmin on sitouduttu ympäristötukiohjelmiin

siksi näiden järjestelmien täytyy olla sellaisia että niihin on mahdollisuus sitoutua ja tässä on iso haaste niin suomalaisella hallinnolla myös ympäristöhallinnolla mutta myös euroopan yhteisön yhteisellä maatalouspolitiikalla jotta ne ovat sellaisia että ne kannustavat viljelijöitä ettei viherryttäminen kaadu ja käänny itseään vastaan

näihin molempiin muutoin yksimielisiin mietintöihin sisältyy myöskin tekstivastalauseet se todettakoon tässä myöskin näin valiokunnan puheenjohtajan roolissa

lopuksi puhemies totean että nyt eu näpertelee kyllä pikkuasioissa kun meillä eurooppa hakee talouden kasvua ja nousua

ei ole kasvua tukevaa se että me jatkuvasti rakennamme uutta hallintoa lisää hallintoa

siksi suunnanmuutos on myöskin välttämätön

tilusjärjestelyjä on pystytty tekemään ja näin pirstaleista kiinteistörakennetta on saatu paremmalle mallille ja se on lisännyt kaikkien hyötyjä ja tätä halutaan myöskin jatkaa

tämä mietintö on yksimielinen

elikkä tässä on kysymyksessä maataloustukien toimeenpanosta annetun lain kansallisista tuista säädetyn lain ja suorista tuista säädetyn lain muutos

tässä kasvinsuojeluaineiden täydentävien ehtojen noudattaminen ja niiden valvontaan liittyvät ohjaus ja valvontatehtävät ehdotetaan siirrettäväksi elintarviketurvallisuusvirasto eviralta turvallisuus ja kemikaaliviraston ohjaukseen ja valvontaan

näin se myöskin noudattaa ja valvoo kansanterveyden sekä eläinten ja kasvien terveyden alaan kuuluvien kasvinsuojeluaineiden käyttöä

tässä asiassa valiokunta kiinnittää kahteen asiaan huomiota elikkä painottaa sitä että kasvinsuojeluaineiden täydentävien ehtojen valvonnalla ja ohjauksella ja sen siirtämisellä turvallisuus ja kemikaalivirastolle ei saa olla vaikutuksia valvontatapahtumaan maatiloilla tai elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksen tarkastajien paikan päällä tekemiin tarkastuksiin muutoinkaan taikka tarkastusmaksujen tasoihin

on erittäin hyvä että valtiovarainvaliokunta on tehnyt määrärahalisäykset budjetin jo hieman kohonneisiin tunnuslukuihin mikä koskee perustienpitoa ja perusradanpitoa

tätä valiokunta haluaa aivan erityisesti alleviivata

valiokunta pitää välttämättömänä että valvonnassa tehtyjä havaintoja seuraavissa jatkotoimenpiteissä otetaan huomioon säännösten monimutkaisuus ja vaikeaselkoisuus sellaisia ne ehdottomasti ovat

näille määrärahoille on aivan erityistä tarvetta

kun tähän vielä lisää sen että jo liikennepoliittisessa selonteossa mainittu ilmastonmuutos koettelee jos talvet tällaisena säilyvät aivan erityisesti meidän tiestömme runkoa on niiden uuden tyyppisiin päällystämis ja rakentamismenetelmiin panostettava entistä enemmän ja ne tulevat myöskin maksamaan nykyistä enemmän

jatkotoimenpiteenä tulee ensisijaisesti olla pelkkä ohjaus oikeaan menettelyyn

tiedottamista ja tiedonsaantia on ja niistä on huolehdittava niin sanotun yhden luukun periaatetta noudattaen tai paremminkin digitaalisessa maailmassa voitaisiin puhua yhden pilven periaatteesta

on myöskin erittäin hyvä että valiokunta lisäsi lentokenttien kohdalle mikkelin lentokenttään ja sen rakenteiden ja laitteiden investointeihin ja ylläpitoihin liittyvän lausuman

toinen asia joka myöskin on täällä mietinnössä erinomaisella tavalla jälleen kerran tuotu esille on se että tieinvestoinnit ja kunnossapito tulisi erottaa toisistaan vielä selkeämmin niin kun valiokunta mainitsee

tämä jos mikä selkiyttäisi isojen hankkeiden ja perustienpidon välistä skismaa jota tässäkin keskustelussa on jatkuvasti esille tuotu

tämä ei nykyisellään ole väestön ihmisten tasapuolista kohtelua millään tavalla esille tuova asia koska pääkaupunkiseudulla ja monissa kaupungeissa ovat megaluokan yhteydet jopa ilmaiset ja tuolla maaseudulla syrjäseudulla haja asutusalueella joudumme mikkihiiritason yhteyksillä jotka maksavat vielä paljon enemmän toimimaan

valiokunnalle toimitusselvityksessä on todettu esimerkkinä tilanne jossa hakemuksessa ilmoitetaan tuen maksun perusteena oleva pinta ala joka on hakijalla tiedossa aiemmasta digitoinnista

liikenneväylät ja väyläverkosto yleensäkin ovat kehittymisen ja alueiden tasapainoisten mahdollisuuksien edellytysten luojana ykkösasiana ja siksi on oleellista että tähän hallinnonalaan kiinnitetään erityistä huomiota

valiokunta on aivan oikein tässä mietinnössään lähtenyt perusväylänpidon rahoitustarpeesta ja siitä että meillä huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä on kasvanut samoin kuin on huonokuntoisten siltojen määrä kasvanut ja myöskin siitä että esimerkiksi puukuljetusten osalta turvaamistoimenpiteitä teiden kunnon osalta on välttämätöntä lisätä

varmasti on näin että tällä rahoituskehyksellä painon siirtäminen kunnossapitoon on vääjäämätöntä ja väistämätöntä

sulkavan kunnassa jossa myrsky kävi syksyllä puuta kaatui niin paljon että sitä on yli kolmen vuoden vuosittainen hakkuumäärä kerralla nurin mikä tietää sitä että myös teille tulee vastaavanlainen rasitus yhdellä kertaa

se on sitä pitkäjänteistä liikennepolitiikkaa ja suunnittelua jota täällä on peräänkuulutettu ja jota myöskin tuo selonteko jota on mielestäni noudatettu hallituksen taholta edellyttää

liikennehankkeet ovat erittäin pitkäjänteistä suunnittelua vaativia tehtäviä ja siksi suunnitteluun on myöskin varattava riittävät määrärahat jotta pystytään ne toteuttamaan siinä järjestyksessä ja sillä tasolla kuin tuo selonteko edellyttää

puhemies

siksi muun muassa maaseutupoliittisessa selonteossa on haluttu nostaa esille joitakin esimerkkejä miten sitä voitaisiin tehdä ja toivonkin että tämä asia laitetaan viimeistään uuden hallituksen ohjelmaan ja katsotaan ihan puhtaalta pöydältä miten se tulisi tehokkaalla tavalla järjestää

tämä on erittäin kustannustehokasta toimintaa ja tuo siltojen kustannus tulee hyvin nopealla aikavälillä kuoletettua tehokkuuden lisääntyessä ja sitä kautta tätä ohjelmaa joka on laadittu pitää ryhtyä toteuttamaan

samoin tyydytyksellä panen merkille sen että savonlinnan liikennejärjestelyt on täällä otettu myöskin esille ja niistä on huolta kannettu ja täällä on selkeästi sanottu että ne eivät ole kannattavia sinällään mutta taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta täysin välttämättömiä ja siksi niihin on myöskin valtionosuutta valiokunnan taholta esitetty korotettavaksi